edustaja myllykoskelle toteaisin että ei elvytystä velkarahalla

jos me elvytämme tässä tilanteessa vaikutus on lyhytaikainen ja lopputulos on se että velkataakka on entistä suurempi ja jälkipolvet senkin sitten maksavat

hallitus tässä rakenne esityksessä otsikkotasolla linjasi että venäjän kaupankäyntiä parannetaan mutta yksityiskohtia emme siitä ole vielä saaneet kuulla

nyt kun valtiovarainministeri rinne on paikalla minulla olisi tämmöinen konkreettinen ehdotus jolla valtio voisi nopeasti tienata miljoonia euroja ja kerron sen nyt

se koskee kaksikäyttöajoneuvojen alv vähennysoikeutta

se on se että kun todettiin että viranomaispalveluita parannetaan venäjän kielen suhteen niin tähän on todellakin paljon tarvetta

meillä kaakkoisessa suomessa lappeenrannassa kotkassa haminassa kouvolassa on paljon venäläisiä asiakkaita niin hyvässä kuin pahassakin ja on äärimmäisen tärkeää että esimerkiksi näiden alueiden poliisilaitoksilla olisi venäjän kieltä osaava henkilö töissä jotta sitten lupa asioissa voidaan palvella venäjänkielisiä asiakkaita ja mikä tärkeintä kun ratkotaan rikoksia voidaan sitten nopeasti puhuttaa näitä vain venäjää äidinkielenään puhuvia rötöstelijöitä ja näin päästäisiin sitten kolttosten jäljille ilman että jäljet kylmenevät kun ei ymmärretä mitä rosvot puhuvat

nyt kuitenkin pienet rakennusyritykset ja niin edelleen tällaisia autoja tarvitsisivat jotta voisivat kuljettaa sekä tavaran että miehistön samalla kyydillä

nämä kaksikäyttöajoneuvot sen sijaan ovat autoverollisia ajoneuvoja joten vaikka niistä annettaisiin alvivähennys valtio saisi silti autoverotuloa vaikka niitä yrityskäyttöön ostettaisiinkin

minusta olisi hienoa jos valtiovarainministeri voisi asiaan perehtyä ja katsoa josko tässä olisi keino tienata valtiolle helpolla lisää verotuloja

yhdyn tähän edustaja kymäläisen esille nostamaan luumäkiimatrakaksoisraidehankkeeseen

siinä on kysymys todella tärkeästä asiasta sillä merkittävä osa suomen viennistä on tarkoitus kuljettaa venäjälle sitä kautta ja siten että nykyinen vanha rata rajoitettaisiin puhtaasti henkilöliikenteelle rajan yli ja sitten imatralta kulkisivat siis tavaravirrat

venäjän puolella käsittääkseni nämä rataratkaisut ja rakentamiset on hyvin pitkälle jo tehty ja me olemme vähän jäljessä ja olisi todella hienoa ja suotavaa jos voisimme näissä asioissa ripeästi edetä

edelleen tuo tietoliikennetekniikan levittäminen maaseudulle ja maakuntiin on ensiarvoisen tärkeää kuten edustaja torniainen tuossa tilannetta kuvasi

meillä on tuolla maalla hyviä esimerkkejä siitä kuinka paikalliset osuuskunnat puoliksi talkoohengellä vetävät näitä valokaapeleita varsin kustannustehokkaaseen hintaan

tähän oppisopimusasiaan liittyen näin työnantajana olen monesti miettinyt tätä kysymystä ja kyllä meillä tässä oppisopimuskoulutuksessa ikävä kyllä on sellainen valuvika että työnantajan halukkuus ottaa nykyisellä järjestelyllä opiskelija töihin on ehkä vähän matalampi kuin jollain toisella järjestelyllä

ja jos sitten käy niin ikävästi onneksi useimmiten ei käy ettei hommasta tule mitään niin siinä sitten ei ole kellään kivaa

kyllä tämä koulutussopimussysteemi olisi minusta tutkimisen arvoinen ja sitä kannattaisi kehittää yrittää löytää sellainen ratkaisu että löydettäisiin tasapaino tässä asiassa siten että se työnantaja ei joudu kantamaan kaikkea mahdollista vastuuta tässä asiassa

arvoisa puhemies

halusin kiinnittää huomiota kuitenkin lähinnä näihin oikeudenkäyntien kestoihin ja käsittelyaikoihin

arvoisa puhemies

totta kai on inhimillisesti traagista jos jonkun rikosasian tai tällaisen käsittely kestää vuosikausia ja niin kuin tässä esittelytekstissä todetaan syntyy jopa kustannuksia siitä että esimerkiksi maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät valitusprosessit kestävät niin pitkään

se oli täällä todettu mutta en kyllä löytänyt mitään ratkaisua siihen millä tavoin oikeusministeriö aikoo nopeuttaa näitä käsittelyaikoja

tuntuisi näin heinäntekojärjellä järkevältä se että erityisesti maankäyttö kaavavalitukset ja rakentamiseen liittyvät valitukset käsiteltäisiin todella nopeasti jotta nämä projektit pääsisivät liikkeelle jotta saataisiin sitten tuloa niistä

uskon että tämä tuottaa kustannussäästöjä pitkällä juoksulla ja erityisesti parantaa toiminnan laatua helpottamalla esiopetuksen ja alakoulun välisen nivelvaiheen toteuttamista

arvoisa puhemies

nythän meillä on voimassa tilanne että kuka tahansa käytännössä voi valittamalla pysäyttää kymmenienkin miljoonien eurojen rakennusprojekteja ja se ei varmasti ole kenenkään etu pitkällä tähtäimellä

me olemme tekemässä puolustusvoimien uudistusta joka on tietenkin erittäin tarpeellinen toimenpide ja samalla säästetään puolustusvoimien toimintamenoissa mikä sekin on tarpeellista juuri nyt mutta sen on syytä olla tilapäinen toimenpide

tästä huolta kantaville voin todeta että väitän että suorituskyky vain paranee tämän myötä

jatkossa omaishoitajien tukemista heidän tykytoimintaansa ja omaishoitajien muita tukipalveluja on kehitettävä entistä aktiivisemmin

omaishoitajista meidän tulee pitää huoli

kulut tulee pitää kurissa ja eri ratkaisuilla kiihdyttää ja rohkaista yksityistä yritteliäisyyttä ja talouden kasvua jotta meillä on varaa tähän kaikkeen

jos valtio kouluttaa ihmisiä palvelemaan valtiota tässä tapauksessa valtion turvallisuutta on väärin jos näille ihmisille ei sitten tarjotakaan töitä vaan osoitetaan ovea

laaja reserviin ja yleiseen asevelvollisuuteen sekä varusmiespalvelukseen perustuva maanpuolustus turvaa suomalaisen yhteiskunnan vakauden niin sisäisesti kuin ulkoisestikin

maailman mullistukset ovat ennalta arvaamattomia

arvoisa puhemies

on kriittisen tärkeää että toiminnan määrärahat palautetaan mahdollisimman nopeasti vähintään sille tasolle jolla ne olivat tämän hallituksen aloittaessa työnsä

meidän pitää muistaa ettei puolustusvälineitä osteta lähimmästä supermarketista vaan järjestelmien hankinnat ovat pitkäjänteisiä usein elinkaareltaan kymmenien vuosien projekteja joita varten tulee olla riittävä rahoitus

kuten täällä on todettu ja itsekin totesin maanpuolustuksemme selkäranka on yleinen asevelvollisuus ja yleinen varusmiespalveluksen suorittaminen

yksi suomalainen reserviläinen vastaa kymmentä minkä tahansa palkka armeijan sotilasta

meillä puhutaan puolustusvoimien tehtävien laajentamisesta

puolustusvoimien tarkoitus ja tehtävä on puolustaa suomea ja suomalaisia tarvittaessa voimakeinoja käyttämällä

arvoisa herra puhemies

minusta tämä esitys pykälämuutokseksi on kyllä ihan järkeenkäypä ja toteuttamiskelpoinen

mutta tuossa lakitekstissä kyllä sanotaan ihan kirjaimellisesti että karhun voi ajaa liikkeelle pellolta ja ottaa ajoon pellolta että se ei suinkaan ole metsästysrikos jos se ajo alkaa siitä tilanteesta että se karhu on syömässä niitä jyviä jossain

arvoisa rouva puhemies

tässä edellisessä puheenvuorossa kiinnitettiin huomiota tähän joustoon ja mielestäni tämä oli erittäin aiheellista ja kannatan kyllä tätä ajatusta

jos otamme vaikka esimerkiksi kuorman joka ajetaan oulusta helsinkiin lumisateella niin matkan varrella saattaa tulla tuhatkin kiloa ylimääräistä painoa kuorma autoon ja jos se on lastattu lähtiessä täyteen niin sitten ylipainoa on väistämättä jossain vaiheessa matkaa

toki kuljettajan velvollisuus on tällaistakin tarkkailla ja ei loskaakaan saa määrättömästi kertyä auton kyytiin mutta tietty jousto ja toleranssi olisi syytä siellä tien päällä pitää

poliisilla on varmasti ammattitaito ja harkintakyky tässä asiassa jos vain lainsäätäjä antaa siihen mahdollisuuden ja tätä me varmasti täällä kaikki toivomme

kabotaasiliikenne on ehkä huonosti kontrolloitua tällä hetkellä ja siellä ajetaan ulkomaisilla autoilla ehkä enemmän kuin laki sallii tällä hetkellä mutta se on tietysti kokonaan toinen juttu ja siihen varmasti joskus palataan

arvoisa puhemies

nyt kun puhutaan kuntouttavan työtoiminnan työajasta niin toisin oikeastaan esiin toisen pienen epäkohdan joka tähän asiaan liittyy

nimittäin kesäkuun alussa muutettiin työvoima ja yrityspalvelulakia sillä tavoin että työsopimuslain velvoitteet huomioidaan kirjaimellisesti

se tarkoittaa käytännössä sitä että nyt kuntouttavassa työtoiminnassa kun ollaan osa aikaisessa työsuhteessa tämä yhdistys tai järjestö joka sitä toimintaa tarjoaa joutuu palkatessaan uutta henkilöä ensin tarjoamaan tätä työtä jo työssä oleville osa aikaisille ennen kuin uusi osa aikainen voidaan ottaa kun tähtäimessähän on se että kaikki tekisivät niin sanottua täysipäiväistä työsuhdetta

tietysti tällaisessa kuntouttavassa työtoiminnassahan tämä on täysi mahdottomuus kun ajatushan ei varmaankaan ole se että kaikki tekevät sen täyden työpäivän vaan he harjoittelevat sitä työntekoa ja pikkuhiljaa sitten tulevat työelämän piiriin

kysyisinkin ministeriltä kun hän nyt sattuu olemaan paikalla onko tämä asia työn alla ja selvityksessä niin että tämä epäkohta tässä laissa korjataan

arvoisa puhemies

päinvastoin verotusta alentamalla tarkasti ja harkitusti tulee hakea dynaamisia vaikutuksia jolloin voidaan nähdä sellainenkin ihme että verotulot nousevat vaikka verotasoa laskettaisiinkin

ensi vuoden talousarvio on mielestäni kohtuullisen hyvä kokonaisuus

siinä panostetaan kilpailukyvyn palauttamiseen ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseen on esityksiä viennin edistämisestä kansainvälistymisestä teemme elinkeinoverouudistuksen joka varmasti lisää talouskasvua helpotetaan yritysten rahoitusta ja niin edelleen

on tärkeää että turhaa sääntelyä puretaan ja byrokratiaa karsitaan

esimerkiksi maakuntaliitot ovat tänään esittäneet että kaavoituksen vahvistaminen siirrettäisiin ympäristöministeriöltä maakuntaliitoille

byrokratia vähenee ymmärrys kaavoitusta kohtaan lisääntyy

eri kommervenkkeineen kaavoitus voi olla vuosikausien prosessi tuotto nolla

erityisen suurta huolta kannan nuorten syrjäytymisestä

nuorisotakuuta pitää tehostaa

tekemällä oikeita asioita saamme suomen taas nousuun

tällä hetkellä suurin este ja hidaste kaupan ja verotulojen kasvulle ei ole se etteivätkö tuotteemme kävisi kaupaksi vaan se että rajanylitys on hidasta erityisesti suomen puolella

rajalla eri asemilla remontoidaan uusia kaistoja

onneksi hallitus siirtääkin lisää henkilöstöä tekemään rajatarkastuksia

tämä on reaktio jo kasvaneisiin liikennemääriin ja on syytä tiedostaa että lisäpanostusta tarvitaan edelleen jotta tämän kaupankäynnin hyödyt saadaan kotiutettua

arvoisa puhemies

oikeuslaitoksen varat ovat vähissä ja myös arkikokemus osoittaa että rahoitusta tarvitaan lisää

luulisin että olisi valtionkin kannalta kannattavaa panostaa tällaisten rikosten ratkaisuun oikeudessa jotta saataisiin sitten rikolliset tuomittua maksamaan valtiolle korvauksia

on hyvä että sisäministeri räsänen ja oikeusministeri henriksson ovat perustaneet parlamentaarisen työryhmän joka tuottaa tietoa myös oikeuslaitoksen rahoitustarpeista jatkoa varten ja varmaankin kun se sitten asiasta lausuu meidän on täällä eduskunnassa syytä sitä puhetta kuunnella

kyllä se minusta on mutta tietysti olemme ehkä tavallaan riskivyöhykkeellä siinä että jos todellakaan rahoitusta ei saada kuntoon niin olemmeko me sitten jatkossa oikeusvaltio

se on hyvä kysymys siinä mielessä olen hänen kanssaan samaa mieltä

minusta on hyvä että hallitus toi erillisenä esityksenä tämän sakon muuntorangaistuksen tänne eduskuntaan

se ei tietenkään ole sellainen yhtä tehokas keino kuin se oli aiemmin ennen kuin se vesitettiin ja poistettiin mutta yhtä kaikki se tällaisenaankin vie kuitenkin asiaa oikeaan suuntaan ja on hyvä asia että yhteiskunta antaa tuonne rikolliskenttään tässäkin asiassa signaalin mikä on oikein ja mikä väärin ja että rikoksista ja rikkomuksista rangaistaan ja teoilla on seurauksensa eikä niiltä voi välttyä

arvoisa puhemies

on tietysti harmi ettei ensi vuodelle saada tieliikenteen kehittämishankkeita käyntiin siinä määrin kuin olisi tarpeen

täytyy sanoa että kun edustaja kiurun puheenvuoroa kuunteli niin korvaan särähti voimakkaasti se että eivät he oppositio ja varsinkaan sdp täällä tänään ole olleet mitään maamme talouden oikaisuehdotuksia tekemässä vaan pelkästään vain ampumassa alas tätä hallituksen pakettia ja esitystä

erityistä huolta kannan kuitenkin liikenneinfrastruktuurin kunnosta kaakkoisessa suomessa

ihmettelen

sdpn puheenjohtaja rinne jossain vaiheessa totesi että kenties marraskuussa saamme kuulla jotain talouspoliittisia linjauksia teidän suunnaltanne

on tämä nyt kumma juttu

niin ikään rautatieverkostoa tulee kaakkois suomessa kehittää siten että luumäkiimatra välille rakennetaan raskaan tavaraliikenteen kestävä kaksoisraide aina imatrankoskelle asti jossa sijaitsevan tavaraliikenteen rajanylityspaikan status tulee päivittää kansainväliseksi

tämä tarkoittaa sitä että tavaraliikenne ohjataan venäjän puolella kulkemaan pohjoista reittiä pitkin jolloin tavaraliikenneraide tulee suomeen svetogorskin ja imatran kohdalla

edelleen valmistelussa olevassa euroopan unionin laajuisessa ten t liikenneverkkoselvityksessä tulee todeta nämä itäliikenteen vaatimukset sekä teiden rautateiden että rajanylityspaikkojen osalta ja tunnustaa niiden suuri merkitys koko suomen viennin ja hyvinvoinnin kannalta

arvoisa puhemies